jopa pääneuvottelija hauniokin sen myönsi aamulehden palstalla että meille kävi aika huonosti koska tieteellisesti todistetuista hiilinieluista tulikin siellä neuvotteluissa päästöjä

eli tukipolitiikan puolella joka on sitä hallituksen ominta aluetta on tehty kaikki

mutta tämähän on tietysti hyvin linjassa sen hallituksen toiminnan kanssa että kun kerran kunnat halutaan pakolla lakkauttaa niin eihän sitten sen jälkeen enää kunnissa tarvita lehtiäkään joilla lähidemokratiaa eli kuntalaisia informoitaisiin

kertokaa ministeri se

arvoisa puhemies

markkinoita en pysty käskemään ja sen takia toimiala ja tuottajaorganisaatiota rakennan

nyt kysymys kuuluu että kun te olette hakenut apua komissiolta ja kovasti vakuuttanut tässä salissa että komissio tulee suomea tässä asiassa vastaan niin voisitteko nyt kertoa millä tavalla komissio tulee vastaan

kreikkalaiset ovat iloista hienoakaan saisi mitään mutta ovatkin oppineet ja kautta historian toimimaan niin että joko työstä luonnossa elävät rahaliitosta on parempi kolikoita laitettiin erilaista olutta se piti laittaa

se vastaantulo ei voi korvata sitä mitä me siinä menetimme siitä syystä että pitää sitten luoda järjestelmä jossa olisi joku pysyvä kompensaatio suomelle

sitä taustaa vasten tämä vaihtoehto on hyvin vastuullinen ja kaiken lisäksi vielä otetaan velkaa huomattavasti vähemmän kuin hallitus ottaa päivääkin kohti

tästä tulee muuten meille lasku tieteellisesti todistetuista hiilinieluista mikä sinänsä on aika mahdoton yhtälö että tieteen pohjaan nojautuva asia ei päde neuvotteluissa

kuten jo totesin sipilän hallitus puolestaan panostaa palveluihin

lisäksi jutusta vastuullisten kantamatta kreikkalais tietysti joutuvat olemaan mukana kaikissa niissä sitoumuksissaan mitä he ovat tehneet

hallituksen esitykset perustuvat siihen että jostain sitä rahaa pitää repiä mutta hallitus ei ole yhtään selvittänyt mitkä ovat sen kokonaisvaikutukset työllisyyteen ja demokratiaan

arvoisa puhemies

hyvät kansanedustajat

onko syy sitä vain samanlainen mutta niissä ei sitä pääse pois

ensinnäkin niin perustuslakivaliokunnalle kuin maa ja metsätalousvaliokunnallekin lausuisin lämpimät kiitokset asian erittäin hyvästä ja perusteellisesta käsittelystä

pulliainen osui täällä kyllä täydellisesti naulan kantaan tämän perustuslakianalyysin käsittelyn osalta

arvoisa puhemies

tosiaan maaseutuviraston tiedotuksessa ja erityisesti siitä johtuen että niistä asioista ei myöskään tuottajan kanssa yhdessä neuvoteltu jotta tuottajat olisivat tietäneet tilanteesta syntyi sekaannus ja nyt se on sillä korjattu että ohje on peruutettu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

tästä pitää ottaa jatkossa vain se pohjatyö ottaa oppia että sekin puoli toki pitää pystyä meidän arvioimaan mutta tässä perustuslakivaliokunta suoritti oman tehtävänsä niin kuin pitääkin ja nyt muutokset on mietintöön tehty ja asia siltä osin kunnossa

näin varmistetaan että pienituloisten eläkeläisten ja heistä varsinkaan pienituloisimpien naisten tilanne ei olennaisesti heikkene

siitä on meidän pitää olla tietenkin huolissaan mikä tilanne kreikassa on pitääkö euroopalle euromaiden aina olla pyytämässä rahaa lisää sinne alueelle jossa veron veroja ei kannata niputa niin kuin tulisi kantaa jota tavallahan meitä sen maksamme kreikkalaisten veroja jos sinne taonnan selin ja vika hallitusohjelmassa on että yritän tästä yhteisvastuuta

arvoisa puhemies

rohkenen niidenkin keskustelujen perusteella sanoa että he ymmärtävät suomen ongelmien vakavuuden monia meitä tässä salissa olevia paremmin

nyt on tilanne ohi

ensinnäkin tämä riistakeskuksen perustaminen mahdollistaa nyt sen erinomaisen vapaaehtoistyön jatkumisen joka tuolla meidän riistapuolella ja metsästyksen puolella on olemassa

ei tarvitse mennä takaamaan poistelainoja ja poistumaan yöt

siellähän ihmiset ovat erittäin motivoituneita ja sitoutuneita tähän toimintaan koska he samalla turvaavat oman tärkeän harrastustoimintansa jatkumisen ja siihen liittyy paljon juuri sellaisia asioita riistakannan hoidosta alkaen jotka ovat yhteiskunnan kannalta erinomaista työtä

tässä on kysymys ihan perusasioista unionin perussopimuksen noudattamisesta

nyt he odottavat meiltä päättäjiltä yhteistyötä ja yhteisen edun laittamista oman edun edelle

silvo suomi liittyi jonoon kausto takacs ja silloin käytiin kertovat onko tämä hyvä vai huono asia

arvoisa puhemies

tämän päivän eläkeläissukupolvi on vuosien aikana rakentanut omalla kovalla työllään sen hyvinvoinnin josta olemme saaneet pitkään nauttia

euroopan unionin komissio on valmistellut toimivampi elintarvikeketju eurooppaan raporttia jonka pohjalta on tarkoituksena kolme asiaa toteuttaa

vaikka suomen tilanne on vakava ja kansantaloutemme on supistunut useilla miljardeilla euroilla emme saa tässäkään tilanteessa unohtaa isänmaamme rakentajia

ensimmäisenä

lisätään sitä läpinäkyvyyttä jolla elintarvikeketjussa syntyy kustannukset eli saadaan tietoa siitä mikä on tuottajan osuus mikä on teollisuuden osuus mikä on kaupan osuus

meidän velvollisuutemme on nyt turvata rakentajasukupolvelle eläkeläisille kohtuullinen toimeentulo myös tulevaisuudessa

se toteutettu ruokahintaselvitys ei tuottanut vuosi sitten syksyllä sitä tietoa mitä odotettiin

tähän keskusta sitoutuu

vaikka ne eu asiatkin ovat vaikeita niin minä en ole vielä toistaiseksi löytänyt semmoista järjestelmää jolla me voisimme pedot laskea niin että se paikallinen väestö joka siellä alueella on voisi luottaa että ne on laskettu oikein

ja kysymys on silloin tuottaja ja toimialaorganisaatiojärjestelmän rakentamisesta jota nyt parhaillaan valmistelen vapaaehtoisuuden pohjalta

hallitus teki omalta osaltaan osinkoveroratkaisut antoi silloin melkoisen lahjan yrityssektorille ja odottaa nyt sitten että sitä kautta työllisyys lähtisi elpymään mutta tiedämme että se on pitkässä kuusessa saattaa olla vasta ensi vaalikaudella tuloksia tuottava

kuvaavaa on se että esimerkiksi kainuussa metsästäjäliitto laski omalla tavallaan siellä susikannan sai tietyn luvun joka poikkesi huomattavasti siitä lukumäärästä mikä meillä rktln virallisissa laskelmissa on

siihen ohjelmaan on varattu tietyt resurssit ja siinä on pääsihteeri jonka johdolla on valmisteltu muun muassa erityisesti koululaisille tiettyjä mahdollisuuksia tutustua lähiruokaan terveelliseen ruokaan

on luotava järjestelmä jolla myöskin kustannusten nousu saadaan ketjussa läpi indeksillä tai jollain muulla

näinhän me emme voi jatkaa

tiedän sen että siellä on suunnitelmissa ensi syksynä jopa viedä oppilaat marjametsään ja hakea sieltä ne omat marjat jolloin tutustutaan siihen lähiruokaan ja siihen mistä se ruoka tulee

te voitte käydä ministeriön nettisivuilla joilla te voitte antaa oman kommenttinne ja seurata miten kalastuslain kokonaisuudistuksen valmistelu etenee

sitten toinen kysymys

järjestelmiä pitää toki kehittää kaikki tekniikka ottaa käyttöön mikä on mahdollista mutta meillä pitää olla sellaiset petokannat laskettuna joihin alueen ihmiset voivat luottaa joihin sitten myöskin euroopan unionin kanssa käytävissä keskusteluissa näitten petojen hoitosuunnitelmien osalta voidaan myöskin saada oikeaa ja tarvittavaa tietoa

jos ette ole tätä yhteyttä huomanneet niin totean sen tässä yhteydessä

ruuan tuotannossa äärettömän tärkeä asia on se kun siellä kunnissa niitä ruokailuhankintapäätöksiä tehdään että otettaisiin huomioon se että lähiruoka on sittenkin kaikkein suurin työllistäjä sillä lähialueella

miksi te ette nyt tee järkeviä investointeja ja sitä kautta työllistä ei syömävelkaa vaan investointeihin jotka sitten tuottavat ja tekevät tulosta myöhemmin säästävät jopa

siinä yhteydessä tullaan pohtimaan luonnollisesti sitten valvonta tullaan pohtimaan kännykällä maksamisen käyttömahdollisuudet hyvin laajasti se miten me uudistamme jatkossa kalastuslakia niin että meillä pystytään turvaamaan kestävät kalakannat pystytään turvaamaan kalastusmahdollisuudet niin kalavesien omistajille kuin heillekin joilla ei kalavesiä ole omistuksessaan

se on myöskin tuttua ja turvallista ja sitä kautta voidaan tutustuttaa myöskin koululaiset hyvään terveelliseen lähiruokaan

nimittäin sen pedon kohdalla tilanne on se että tunnin puolentoista sisällähän se saattaa näyttäytyä viidelle kuudelle ihmiselle ja jokainen on nähnyt uuden pedon

eli me elämme nyt tilanteessa jossa tavallaan ensi vuoden aikana todennäköisesti jo syksyyn mennessä nämä raamit kalastuslain kokonaisuudistuksesta tulevat valmiiksi ja sen jälkeen käynnistetään heti lakiuudistuksen valmistelu

nepponen todisti ihan toista

ilveskantahan on selkeästi kasvussa ja sen takia niitä lupia myönnettiin lisää

täytyy nyt seurata mikä se tilanne on koska sekään ei ole oikein että kanta kasvaa liikaa koska silloin petojen välinen tasapaino ei enää käytännössä toimi

no sitten tämä karhuongelma joka liittyy siihen että minun käsittääkseni venäjän metsäpalot aikaansaivat sen tuolla viime loppukesästä että venäjän puolelta jonkun verran tuli itä suomeen karhuja syömään koska sieltä oli metsästä kaikki ruoka loppu

nyt täytyy vain toivoa että ne pedot ovat nukkuneet venäjän puolella eivätkä keväällä sitten herää täällä suomen puolella koska sitten meillä on aika paljon enemmän karhuja kuin täällä aikaisemmin on ollut

arvoisa ministeri tämäntyyppinen uudistus juuri nostaa sitä kynnystä lähteä äänestämään koska tullaan tilanteeseen että ollaan entistä suuremmissa yksiköissä

alueen väestö ja kalastuskunnat ovat hyvin vahvasti sitoutuneet

tässä yhteydessä on tarkoitus se tulee sitten seuraavassa hallitusohjemassa rahoitettavaksi mutta tavoitteeni on että petopuhelinjärjestelmä luotaisiin osaksi tätä riistakeskusjärjestelmää jolloin olisi olemassa puhelin johon voi sitten näissä asioissa ottaa yhteyttä

tässä nyt nähdään se että kun valitaan oikeat keinot tehdään yhteistyötä alueen ihmisten kanssa niin se onnistuu

äänestäjän ja ehdokkaan välinen etäisyys saattaa olla varsin pitkä juuri tästä syystä että te harrastatte nyt erittäin kovaa keskittämispolitiikkaa

arvoisa puhemies

ja toisekseen sitten on kysymys siitä olisiko kemira growhow pienenä lannoiteyrityksenä tilanteessa jossa lannoitteiden raaka aineista on maapallolla kova pula ollut mahdollisuudessa saada sillä hinnalla lannoitteiden raaka aineita jolla sieltä nyt vähän suuremmat yritykset saavat

tämä on hyvin selkeä yhtälö

en ole ollenkaan varma olisiko suomessa lannoitteiden hinta alhaisempi jos meillä olisi itsenäinen edelleen omassa omistuksessa oleva enemmistöomistuksessa oleva kemira growhow niin kuin aikaisemmin oli

mutta tämä on yksi suuri ongelma se että kun on pulaa raaka aineesta niin hinnat nousevat ja silloin vahvat toimijat ovat vahvemmilla kuin pienemmät valitettavasti

rajamäki tässä on taustalla semmoinen perusongelma että viljelijäväestön eläketurva ei ole riittävän hyvällä tasolla ja aika moni eläkeläispariskunta jos ei ole jatkajaa jos ei ole jatkajaa pitää ne pellot vuokrattuina ja sitä kautta saa vähän lisäansiota

edustaja kanerva täällä nosti tärkeän asian esille puhuessaan työnjaosta erilaisten järjestöjen kesken

tämä on yksi ihan käytännön ongelma juuri sen takia että pelloista ei luovuta kun ei sitä toimeentuloa välttämättä ole sen eläketurvan osalta

arvoisa puhemies

täällä ministerin hallinnonalalla on tämmöinen yhteispalvelupistehanke menossa ja siitä lainsäädäntöluonnoksesta on annettu lausunnot

ja nyt esimerkiksi ihmisoikeuspuolella edelleen on auki se että euroopan unioni voisi ratifioida ihmisoikeussopimuksen ja minusta siinä pitäisi tehdä selkeä työnjako koska euroopan neuvoston perusfokus on ihmisoikeuksien edistäminen

siinä verohallinto kieltäytyy jyrkästi olemasta mukana

tämä on todella mittava miljardiluokan ongelma eli kokonaiskustannus tämän ongelman hoitamisesta on arvioitu olevan valtion budjetin loppusumman verran meidän mietinnössämme

siinä yritetään löytää täsmätoimenpiteitä

totta kai sielläkin pitää noudattaa ihmisoikeuksia mutta tällä hetkellä edelleen se sopimuksen ratifiointi minun tietojeni mukaan on kesken enkä oikein tiedä mistä siinä kiistassa on kysymys

sitten yleensä tämmöinen laajemman turvallisuuden käsite on entistä tärkeämpi niin kuin täällä on todettu edustaja kanervan puheenvuorossa kun erilaiset kriisit lähellämmekin eskaloituvat

kuinka kauan menee teiltä oivaltaa se että tällä tavalla te ajatte demokratian irvikuvaa kun te isojen kaupunkien annatte päättää että ne lähikunnat täytyy sinne liittää

kerta kaikkiaan vastuun pitää olla jollakin

nyt vastuu ei ole kellään ja sen takia esimerkiksi valiokunta on kirjannut sinne että jos valtion avulla tapahtuvassa rakentamisessa jatkossa tapahtuu se virhe että se talo onkin hometalo niin ne valtionosuudet peritään takaisin